me tarvitsimme nyt rahaa velkaantumisen taittamiseen ja sen takia me sovimme siitä että yksi pinna ylös alvia niin me saamme pienimmän vaurion kautta riittävästi tuloja

tässä on ihan itsestään selvä intressi sekä ympäristön kestävyyden kannalta mutta myös sen takia että tämmöinen kehitys voi olla meille piristysruiske puhtaiden teknologioiden kehittämisessä joita viedään ympäri maailmaa

esimerkiksi siemenvaiheen yritykseen hyvin pienessä vaiheessa olevaan yritykseen voisi saada rahoitusta helpommin kuin tänä päivänä ja kasvuvaiheen yrityksiin myös koska yritykset ovat siinä tilanteessa että pankit eivät aina luotota vaikka yrityksillä tarpeita olisi ja tähän meiltä tulee myös ratkaisuja

ja teimme sen itse asiassa aika elegantilla tavalla eli siten että vero porrastetaan ympäristöominaisuuksien mukaan

eli minä en nyt ihan oikeasti pysy kärryillä kun te syytätte että teollisuutta rangaistaan ja te itse vastustatte työllistämisen veron poistoa teollisuudelta

nimenomaan jos pystyisimme ympäristöohjautuvuutta lisäämään veroilla niin se olisi hyvä mutta meillä eivät kaikki nämä esitykset ole vielä valmiita

mutta sitten tietysti yksi vaihtoehto voisi olla se että vain käsitellyistä elintarvikkeista perisimme rasvaveroa eli käsittelemättömät elintarvikkeet olisivat veron ulkopuolella ja käsitellyt olisivat siinä mukana

meillä on julkisia rahoituslaitoksia jotka pystyvät siihen osittain tuomaan apua mutta sitten on paljon myös ihan sitä että yksinkertaisesti sen paremmin julkinen rahoittaja kuin yksityinenkään rahoittaja ei uskalla lähteä kaikkiin semmoisiin hankkeisiin joita yrittäjä itse pitää hyvänä

kysymys ei ole vain venäjä riippuvuuden vähentämisestä vaan kysymys on energian hinnan kilpailukyvystä ja saatavuuden turvaamisesta

näin ollen kun tähän vielä lisätään matkailulliset intressit ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys eli sosiaalinen vastuu niin tässä on se paketti jota me nyt ajamme takaa jota me nyt edistämme hyvin monella tavalla

koulutetuin kansakunta vakaa stabiili hyvinvointiyhteiskunta hyvä innovaatiojärjestelmä mutta me emme saa sijoitetulle tälle pääomalle riittävää tuottoa eli työpaikkoja verotuloja ja sen takia tämä uudistus tehdään

meidän pitää vain saada tämä maa semmoiseksi että täällä kannattaa menestyä ja onnistua

se olisi liian suuri osuus pelkästään sinne mutta operoidaan myös muitten välillisten verojen kautta

meillä on selvitys menossa kuinka voisimme lanseerata jonkun sortin rasvaveron ja jonkun sortin sokeriveron niin että se olisi myös toimiva ratkaisu

pekka ala pietilän johtama työryhmä on kartoittanut lukuisia mahdollisuuksia joilla suomi voisi jälleen kerran tulla ict veturiksi

onneksi valtaosalla kuitenkin jos nyt voi sanoa onneksi niistä joita lomautetaan tai jotka valitettavasti joutuvat irtisanotuiksi on ansiosidonnainen työttömyysturva varmasti on myös niitä ihmisiä jotka eivät ansiosidonnaiselle pääse eli eivät ole maksaneet työttömyyskassan maksuja

venäjä on riippuvainen euroopan kaasutuloista me olemme riippuvaisia venäjän kaasusta mutta tätä riippuvuutta voidaan loiventaa lisäämällä omaa tuotantoa ja lisäämällä mahdollisuuksia tuoda

niin kuin ministeri ihalainen totesi meillä oli viime viikolla helsingissä hyvin laaja alainen kaikki osapuolet yhteentuova seminaari tältä pohjalta

työllistämisen veroa alaspäin jotta työpaikkoja on paljon ja kuluttamisen veroa sitten vähän ylöspäin

nyt tämä kysymys on

ihan helppoa se ei kyllä ole

hyvä perussääntö on se että miettisimme haluaisimmeko me että vaikkapa meidän italialaiset kollegamme toimisivat samalla tavalla kuin me haluaisimme toimia tai saksalaiset ranskalaiset puolalaiset tsekit vai emme

kuitenkin jokainen tietää että jokainen puolue haluaa olla hallituksessa mutta mitäs jos keskityttäisiin kuitenkin tähän suomen tulevaisuuteen ennen kuin jaetaan valtaa

nyt etsitään niitä keinoja miten voitaisiin yhdistää nämä kaikki intressit koska tässä on kysymys monimuotoisuuden edistämisestä ympäristön kestävyydestä uuden teknologian kehittämisestä kasvavasta kaivostoiminnasta ja siitä että kaikki tämä voi olla harmonisessa sopusoinnussa muiden meidän tarpeidemme kanssa kuten matkailun kanssa

suomi on yksi niistä maista itse asiassa olemme jonkun verran joutuneet ehkä kärsimään jopa diplomaattisissa suhteissa joka on ajanut tiukimpia ehtoja vakaus ja kasvusopimukseen edellyttänyt kollegoiltaan tiukempaa talouspolitiikkaa

minä en nyt toivo että suomi tai kukaan muukaan yrittäisi saada metsäteollisuutta maataloustuen piiriin että maataloustuesta siirrettäisiin tukea kun te vertasitte että maatalouteen menee niin ja niin paljon rahaa ja metsään ei tule mitään

eduskunta tulee keskustelemaan näistä asioista suuressa salissa ja tulee jatkamaan hyvin syvällistä pitkällistä keskustelua myös valiokuntatasolla

erityisesti työvoimapolitiikan palveluihin on satsattu lisää tämän ajan tarpeiden vuoksi mutta tuottavuusohjelma sinänsä toteutetaan

se käytännössä tarkoittaisi yhteisiä hankintoja yhteisen kriisinhallintakyvyn vahvistamista ja tähän on kiinnostusta mutta varmaan kukaan ei halua luoda päällekkäistä järjestelmää naton puolustuksen kanssa

ja sitten toinen on se että täällä uudellamaalla demokratia jos voisi sanoa toimii vähän liiankin hyvin ainakin verrattuna muihin suomen vaalipiireihin

älykkäisiin hyvinvointipalveluihin älykkäisiin liikennepalveluihin mikä ettei sitten myös ihan koneisiin ja laitteisiin vaikkapa nyt metsäkoneet ovat niitä joissa icttä tänä päivänä käytetään erittäin paljon

meillä on ministeri cronbergin toimialalla erilaisia varsin mittavia toimenpiteitä jotta ihmiset pääsevät koulutukseen sitä kautta saavat parempaa ammattitaitoa ehkä hieman korotusta myös siihen päivärahaansa

turvallisuustematiikka on yksi joka pitää miettiä siis että millaista turvallisuusyhteistyötä tässä tilanteessa tehdään

sosialidemokraatit olivat hyväksymässä vakausrahastoa niin kuin pitikin eli sitä rahastoa jolla on pystytty auttamaan muun muassa irlantia eli siis estämään irlannin kriisin leviäminen suomeen ja muualle eurooppaan

ja aivan oikein

ja jos haluttaisiin niin kuin aika moni haluaa että on tasavertaiset oikeudet eli että puolue joutuu saamaan saman kannatusosuuden saadakseen yhden kansanedustajan paikan niin sitten voi olla syytä jakaa uudenmaan vaalipiiriä niin että äänikynnys täällä ehkä hieman nousisi

se mikä on valtiokonttorin arvio on että työurat ovat valtion puolella pidentyneet työtyytyväisyys on joko parantunut tai pysynyt ennallaan

se että jokainen jäsenmaa kirjaa omaan lakiinsa että aion hoitaa omaa talouttani omin toimin hyvin ei tarkoita liittovaltiokehitystä

niin kuin ministeri brax totesi hallitus tulee tuomaan tämän sopimuksen joka siis neuvoteltiin puolueiden välillä

edustaja kääriäinen kuvaili erittäin hyvin pohjoismaisen yhteistyön tiivistämistä jossa käy hyvin esille se että meidän yhteistyötämme ei sanele nato ja ei nato raja

eli ala pietilän esitykset ovat meillä erittäin tarkassa harkinnassa tällä hetkellä ja veikkaanpa että aika moni niistä päätyy sitten myös kehysriihen päätöksiksi

arvoisa puhemies

meillä on vaan niin että kaikki sosiaalietuudet verotetaan sillä tavalla kuin ne verotetaan ja palkka on sitten toisella tavalla verotettu

jos on erittäin merkittäviä tilanteita joihin on välttämätöntä valtionjohdon osallistua keskustelemaan virkaveljensä kanssa niin näin tietysti silloin tehdään

mutta haluaisin todeta myös sen että kun tämä elvytysmania on nyt päällä niin se asia jota poliittisissa keskusteluissa ei ole juurikaan käsitelty on luottamuksen säilyttäminen julkiseen talouteen

siis neuvottelija on henkilö joka neuvottelee sopimuksesta puoluejohdon mandaatilla näin ymmärsimme ja näin ainakin kokoomus ja hallituspuolueet neuvottelivat

se mitä unionitasolla on suomen aloitteesta tänäkin päivänä itse asiassa pääministeri siitä asiasta puhuu komission puheenjohtajalle ja laajemmallakin rintamalla on se että me yritämme saada valjastettua komission ja unionin keskustelemaan ja vaatimaan yhdysvaltoja lopettamaan tukeaan mustalipeälle joka on erittäin vakava kilpailuhaitta

se on todella mittava etuuskorotus

tulonsiirrot välillinen verotus tuloverotus

me harjoittelemme nato maa norjan kanssa

siellä on sekä rakenteellisia että sitten ihan konkreettisia jonkun verran rahaakin vaativia toimia

arvoisa herra puhemies

meidän velvollisuutemme on tehdä kaikki se mikä tehtävissä on jotta talousvakaus ja rahoitusvakaus euroopassa säilyisi niin ettei uutta lamaa suomeen tule

varmasti on myös ongelmakohtia ollut

varkauden surma on järkyttävä ja käsittämätön

kaikkialla ei ole onnistuttu niin hyvin kuin on oletettu tai haluttu mutta pääsääntöisesti tuottavuusohjelma suomessa toimii erinomaisella tavalla

ymmärsin että kaikki jotka olivat mukana neuvottelivat mandaatilla ja saatiin sopu aikaan allekirjoitettiin sopimus ja sen yhteisen sopimuksen tuomme nyt sitten tänne

jos tulee semmoinen tilanne että suomi elvyttää tai muuten velkaantuu yli ja lähtee liikkeelle semmoinen huhu niitten ihmisten keskuudessa jotka meitä luotottavat tällä hetkellä että meidän asiamme ovat vähän huonommin kuin miltä alun perin näytti ja meidän korkomme nousevat niin sitä velkaa maksavat niin kuin muutakin velkaa mummit ja ukit isit ja äidit meidän peruskoululaiset ja sen takia me emme voi pistää menemään kaikkea mitä mieleen tulee niin hyvää kuin se olisikin

jospa tämä nyt tällä erää riittäisi

tietysti asia on hieman toisin jos katsoo kreikkalaisen ihmisen kannalta joka on omalta osaltaan jo saattanut ehkä luottaakin siihen että edelliset hallitukset ovat kertoneet totta mutta näin ei ole sitten ollut

tätä me juuri arvioimme onko siitä meille hyötyä onko se luonnollinen jatke tälle edustaja kääriäisen kuvailemalle erittäin tiiviille nato rajan ylittävälle yhteistyölle pohjoismaiden tasolla

monissa puheenvuoroissa on koettu tuskastuneisuutta siitä että kysymys on hyvin monimutkaisesta asiasta ja voin ihan vakuuttaa että kaikki jotka tarjoavat yksinkertaisia ratkaisuja näin monimutkaisiin ongelmiin eivät ihan ole perillä tai sitten tietoisesti haluavat käyttää tämmöistä retoriikkaa jossa musta ja valkoinen ovat maailman ja ihmiselämän ääripäät vaikka me kaikki tiedämme että ihmisen elämä on pääsääntöisesti harmaan sävyjä täynnä

kun katsotaan todellisuutta me leikkaamme ja nostamme veroja niin että se koskettaa varmasti uskaltaisin sanoa joka ikistä suomalaista tavalla tai toisella

he tekevät työtä mutta meillä on paljon muitakin edunsaajia muunkin edun saajia

näin pikkuhiljaa pystytään saamaan sitten näitä etuuksiakin korotettua mutta kyllä meidän painopisteemme on siinä että meillä olisi mahdollisimman vähän etuuksien varassa eläviä ihmisiä

valtioneuvoston puolesta haluan välittää osanoton surman kohteena olevan tytön läheisille vanhemmille ja ystäville

puhemies

tennilä ei tainnut ihan puhua totta koko tuossa puheenvuorossaan mutta se on tietysti totta että vaalitukea annetaan sen takia että halutaan edistää jotakin maailmankuvaa

se on aina talouskehitykselle myös suomen taloudelle huono asia

minusta ongelma ei ole se että meillä on paljon vauraita ihmisiä mutta ongelma on se että palkkatulojen ja pääomaveron suhde on epäsuhtainen ja siinä ei oikeastaan ole kovinkaan paljon vaihtoehtoja muuta kuin palkkaveron merkittävä alentaminen